arvoisa puhemies

kiitos ministeri risikolle lakiesityksen esittelystä

tällä pystyään hyödyntämään olemassa olevia tietojärjestelmiä ja myös sitten säästämään merkittävästi valtion kustannuksia

ehkä hyvä asia on ihmisten kannalta että heillä on mahdollisuus saada myös tämä työeläkeote niin kuin kaikki muutkin työntekijät saavat

hallituksen esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa hallinnollista menettelyä joka koskee eräitä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toimintoja siten että ympäristönsuojelun taso paranee

työn tuloksena saatiin kolme eri vaihtoehtoa ja hallituksen esityksessä päädyttiin esittämään yksinkertaisinta menettelyä eli tietojärjestelmän merkitsemistä

myös sosialidemokraattien mielestä lupahallinnon keventäminen ja ympäristönsuojelun tason paraneminen on hyvä tavoite

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan ympäristövaliokunnalle todennut muun muassa että siinä esitetty sääntely ei ole täysin asianmukaista ja että se on paikoin jopa ongelmallista

myös oikeusministeriö on lausunnossaan katsonut ettei ehdotettu sääntely täytä lain selkeyteen ja vakuutussäännösten tarkkuuteen liittyviä vaatimuksia

ministeriö katsookin että hallituksen esitys on perustuslain kannalta ongelmallinen

edellä mainitut lausunnot kertovat puutteista lainsäädännön laadussa

ympäristövaliokunta teki mietinnössään korjausesityksiä mutta niidenkään myötä hallituksen esitys ei parane riittävästi

esityksen sisältämä valvonnan muutos on ongelmallinen myös toiminnan harjoittajien ja kansalaisten osallistumisoikeuksien kannalta

lupaharkintaan liittyvää keskeistä päätösvaltaa esitetään myös siirrettäväksi alueellisista ympäristökeskuksista kunnille

asiantuntijakuulemisessa nousi esille huoli kuntien voimavaroista

lisäksi esitetään että kunnat ottaisivat valvonnan työkaluksi käyttöön rekisteröintimenettelyn

hallituksen esityksen hyväksyminen edellä kuvatussa muodossa ei yksinkertaista ympäristölupahallintoa eikä lisää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia

ympäristövaliokunnan sosialidemokraatit vaativat vastalauseessaan että ympäristönsuojelulaki tulee uudistaa kokonaisuudessaan eikä lainsäädäntöä pidä tehdä tämänkaltaisilla esityksillä entistä sekavammaksi

myös ministeri lehtomäki totesi viime tiistaina käydyssä keskustelussa että ympäristönsuojelulain kokonaisuus on vaikeaselkoinen

hän lupasi että ministeriössä ryhdytään valmistelemaan ympäristönsuojelulain kokonaisuudistusta kunhan jätelain kokonaisuudistus ensin valmistuu

edellä olevan perusteella esitämme että nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus hylätään ja vastalause numero yksi on sosialidemokraattien

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys korottaa työttömyysturvaa ja toimeentulotukea sekä parantaa asumistukea

lausunnossaan valiokunta painotti sitä että vastaavanlaista parannusta tarvitaan myös työttömyysturvaan kehittämällä sitä nykyistä kannustavammaksi

arvoisa puhemies

hallituksen esityksellä ehdotetaan tehtävän lääkelakiin muutoksia joiden tarkoitus on estää lääkeväärennöksien päätyminen lääkkeiden lailliseen jakelukanavaan

viime kaudella eduskunta korotti alimpia äitiys ja vanhempainpäivärahoja sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa mutta valiokunta on sitä mieltä että tulevaisuudessa on tärkeää että näitä edellä mainittuja etuuksia tullaan korottamaan ja vähennettäisiin lapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä

nyt tiedetään että tunnistetiedoiltaan ja tuotehistorialtaan tai alkuperältään väärennetyiksi havaittujen lääkkeiden määrä on lisääntynyt euroopan unionissa

kyseiset lääketuotteet sisältävät usein laadultaan puutteellisia tai vääriä valmistusaineita tai niistä saattaa puuttua tai niissä saattaa olla väärä määrä valmistusaineita

esityksellä pyritään puuttumaan näihin havaittuihin epäkohtiin vahvistamalla lääkkeiden valmistajilta edellytettäviä tarkastusvaatimuksia sekä lisäämällä eta alueen ulkopuolelta tuotavien lääkeaineiden kontrollia

tiedetään että lääkkeiden tuotantoketjut ja jakeluverkostot ovat nykyisin maailmanlaajuisia ja monimuotoisia ja niihin kuuluu toimijoita jotka eivät ole lääkedirektiivin mukaisia lääketukkukauppiaita

keskeisimmät ehdotetut muutokset ovat lääkeaineiden tuontia kolmansista maista koskevien vaatimuksien kiristyminen sekä sääntelyn ulottuminen lääkkeiden välittäjiin lääkeaineiden valmistukseen maahantuontiin ja jakeluun

esityksen perusteella jatkossa kolmansista maista euroopan talousalueelle tuotavilla lääkeaineilla tulee olla lääkeaineen vientimaan viranomaisen antama kirjallinen todistus maan gmp vaatimuksista sekä valvonnasta silloin kun lääkeaineita käytetään ihmisille tarkoitettujen myyntiluvallisten tai rekisteröityjen lääkevalmisteiden valmistukseen

arvoisa puhemies

on hyvä että pitkällisen prosessin jälkeen meillä on hallituksen esitys yleisradioverosta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

kiitoksia ministerille hyvästä lain esittelystä

kuten ministeri on viime aikoina itsekin todennut ihmisten välinen eriarvoistuminen jatkaa yhteiskunnassamme kasvuaan ja näkyy myös kaupunkirakenteessamme

hän on ollut uuttera puurtaja ja se lienee osin syy siihen että asian valmistelu on edennyt reippaasti ja liikenne ja viestintävaliokunta varmasti myös etenee asiassa miltei yhtä reipasta vauhtia eteenpäin

asuinalueiden jakautuminen hyviin ja huonoihin alueisiin on ongelma erityisesti pääkaupunkiseudulla

pidän erittäin hyvänä että hallituksen esityksellä pystytään turvaamaan yleisradion rahoitus ja sen myötä julkisen palvelun tavoitteet

haluan kiittää edustaja sarkomaata kun hän pyysi että sosiaali ja terveysvaliokunta perehtyisi tähän fasper hankkeeseen

se on nyt laitettu korvan taakse että siinä vaiheessa kun asia on ajankohtainen muistetaan pyytää myös asiantuntija kertomaan tästä hankkeesta

arvoisa puhemies

avioerotilanteet ovat monesti erittäin vaikeita niin vanhemmille kuin lapsillekin ja kaikki on tehtävä sen eteen että lapset selviytyvät tästä tilanteesta mahdollisina

tilanne on todella erikoinen ja johtaa käytännössä kohtuuttomuuteen koska toimivan operaattorin tehtävä on huolehtia nimenomaan oman liikenteen hoidosta ja henkilökunnan osaamisesta

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällön kömpelöt lakiehdotukset

työnopastus voidaan hoitaa myös siten että työnopastusta tarvitsevat operaattorit voisivat esimerkiksi vuokrata oppilaitoksen hyväksymät työnopastajat opastamaan työntekijöitään

kaikki rusentuina käsittely on antanut kausi oli

tuen rajamäen pitämää puheenvuoroa siitä että hallitusohjelma ei sisällä että meidän vrää kilpailutettaisiin tai että yksityisiä otettaisiin vielä

koivisto

arvoisa puhemies

en ole kyllä pyytänyt puheenvuoroa mutta voin yhtyä siihen mitä edellinen puhuja sanoi eli omaishoitajien aseman parantaminen on erittäin tärkeä asia

siihen täytyy varata lisää varoja

myös sitten kotiin tuotettavien palvelujen määrä pitää miettiä tarkkaan ja myös tuottamismuoto ja huolehtia siitä että kunnalla on riittävästi kotipalvelussa henkilökuntaa joka pystyy menemään myös sinne omaishoitajan kotiin auttamaan ja turvaamaan että siellä selvitään arkielämässä päivittäisestä elämästä

sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa oikeudenmukaisuus ja tasa arvo ovat kaikista tärkeimpiä arvoja ja tällä hetkellä julkinen terveydenhuolto ei kaikin osin pysty takaamaan palveluita kuntalaisille

mutta kiinnittäisin huomiota nimenomaan tähän valvontaan ja valvontaresurssien riittävyyteen

olen ministerin kanssa aivan samaa mieltä siitä että lääkkeet pitää jatkossakin apteekista hakea ja pidän erittäin hyvänä että siellä on ammattitaitoisia farmaseutteja jotka pystyvät kertomaan lääkkeitten sivuvaikutuksista ja myös miettimään ovatko ne sen muun lääkityksen kanssa yhteensopivia tuleeko joitain haittavaikutuksia ja niistä informoimaan

tästä on noin kolmisen viikkoa kun saimme lehdistä lukea että valviralla on hirveät määrät kanteita käsittelemättä ja se aiheuttaa sen että he jotka ovat näitä ilmoituksia tehneet elävät pitkään epävarmuudessa siitä koska asia käsitellään jatkuuko se tilanne mahdollisesti siellä hoitopaikassa mistä he ovat valituksen tehneet

arvoisa puhemies

johannes koskinen kiinnitti huomiota todella tärkeään asiaan

mutta näkisin erittäin tärkeänä sen jos jossain vaiheessa sitä ikäihmisten lääkehoitoa taas mietittäisiin olisiko mahdollisuus sitten hyödyntää farmaseuttien ammattitaitoa jotta he kävisivät läpi siellä apteekissa niitä ikäihmisten lääkityksiä kun on todettu että monesti ikäihmisille määrätään vain lääkkeitä lääkkeitten päälle eikä kukaan katso sitä kokonaisuutta välttämättä joka kerta

me olemme tottuneet siihen että posti on luotettava toimija ei ole postihävikkiä ja posti jaetaan lain säätämässä ajassa

varmasti asia on niin tärkeä että siitä täytyy sitten valiokunnassakin myös asiantuntijoita kuulla

samalla jos se koskee hoitohenkilökuntaa se on myös heille hyvin epämiellyttävä tilanne että asiaa ei saada valviran toimesta tutkittua eikä asiaa päätökseen

mutta nyt käsittelemme hallituksen esitystä eduskunnalle maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta

esityksessä ehdotetaan postilakia muutettavaksi siten että näkövammaisilla olisi oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä postimaksutta lentolisämaksua lukuun ottamatta

ehdotus vastaisi nykyistä käytäntöä

velvollisuus tarjota näkövammaisille mahdollisuus lähettää pistekirjoitustuotteita ilman postimaksua kohdistuisi postiyritykseen jolle on toimiluvassa asetettu velvollisuus toimia maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena nimettynä operaattorina

sitten esityksessä ehdotetaan myös hyväksyttäväksi varauma yleissopimuksen sokeainlähetyksiä koskevaan artiklaan mikä mahdollistaisi sen että suomi voisi järjestää asian edellä mainitulla tavalla

itellahan joka vuosi toimittaa postimerkkikansion ja sehän on suurin piirtein taideteos ja suuri keräilykohde

ihmiset arvostavat näitä postimerkkejä

mitä tähän kilpailutukseen tulee niin en ole missään nimessä kilpailutuksen kannalla

ne ovat taiteentekijöitten käsityönäytteitä

olen erittäin tyytyväinen että meillä hallitusohjelmaan on kumminkin kirjattu lause siitä että kilpailutus ei ole tämän hallituskauden aikana ajankohtaista

arvoisa puhemies

nyt käsittelemme hallituksen esitystä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja voitaisiin käsitellä siinä lääketieteellisessä tutkimuksessa johon tutkittava on antanut suostumuksensa vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta

tässä hallituksen esityksessä esitetään että myös pahoinpitelytapaukset lapsien osalta tulevat lain piiriin jolloin turvataan heille yliopistollisen keskussairaalan tasoinen hoito ja myös sitten on päätetty että kustannukset korvataan valtion toimesta

kun eduskunta viisi vuotta sitten käsitteli edellistä ihmisoikeusselontekoa ryhmämme totesi monien kansallisten ja kansainvälisten ihmisoikeuskysymysten nivoutuvan erottamattomasti yhteen

tavoitteena on turvata tutkimustiedon eheys ja lisätä oikeusvarmuutta

se on todella hyvä asia että hoito on siellä yliopistollisessa keskussairaalassa koska tiedetään hyvin että kunnissa ei ole tällä hetkellä riittävää asiantuntemusta ja silloin kunnilla on mahdollisuus ostaa näitä palveluita

tutkimuslain mukaan ihmiseen kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta ei saa suorittaa ilman tutkittavan kirjallista tietoon perustuvaa suostumusta

puhemies

aivan niin kuin raimo piirainen tuossa sanoi onhan se ihan selkeätä että jos yrityksellä on kalustoa niin ei voida edellyttää että sitä kalustoa sitten vuokrataan toiselle operaattorille kun ei sitä kalustoa kumminkaan esimerkiksi vrllä niin hirveästi ylimääräistä ole että sillä pystyisi sitten toinenkin operaattori nämä tavarakuljetuksensa huolehtimaan

on erittäin hyvä että tähän asiaan on kiinnitetty huomiota ja myös sitten on tiedossa että saadaan paremmin huolehdittua ikäihmisten lääkityksestä

voimme esiintyä kansainvälisenä toimijana uskottavasti vain jos tunnustamme avoimesti omat ihmisoikeusongelmamme kotimaassa ja sitoudumme parantamaan tilannetta toimintaohjelman avulla

se myös sitten mahdollistaa sen että yliopistollisten sairaanhoitopiirien lasten oikeuspsykiatrian yksiköt kohdistavat lisää henkilöstöä ja voimavaroja näihin pahoinpitelytutkimuksiin

tällä hetkellä henkilötietojen käsittelystä osana tutkimusaineistoa tilanteessa jossa tutkittava luopuu tutkimukseen osallistumisesta ei ole erikseen säädetty

arvoisa puhemies

tämä on äärettömän tärkeätä että sitä henkilökuntaa on myös siellä pahoinpitelytutkimuskeskuksessa riittävästi jotta saadaan uhreiksi joutuneiden lasten mahdollisuuksia parannettua että he pääsevät mahdollisimman nopeasti tutkimuksiin

käytännössä tutkittava on saattanut keskeyttää tutkimukseen osallistumisen esimerkiksi ilmenneiden haittavaikutusten tai tutkittavan valmisteen tehon puutteen takia

ja kyllähän se lähtökohta on että jos lähdetään siitä että kilpailu on rehellistä niin silloin uusilla toimijoilla jotka tulevat esimerkiksi tavarankuljetukseen kyllä pitää olla osaavat työntekijät koulutettuna ja myös riittävä kalusto

ykn piirissä varsin kattava ja yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu perustuu vertaisarviointiin ja se on parantanut vuoropuhelua myös kansallisten viranomaisten ja ykn sopimusvalvontaelinten välillä

toisaalta myös tutkimuslääkkeestä hyötynyt on saattanut keskeyttää osallistumisensa koska on kokenut esimerkiksi sovitut kontrollikäynnit tarpeettomiksi

useat raportointi ja seurantamenettelyt ovat mahdollistaneet myös kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden eri maiden ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi

tässä on hyvä myös että tämä laki mahdollistaa myös sen että viranomaisten kesken tieto kulkee ettei tule sitten tiedon katkoksia

tässä nyt edustaja tolvanen otti esiin tämän uuden mallin mitä on kokeiltu lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä

ehdotettava muutos lisäisi oikeusvarmuutta tutkittavien tutkimusten toimeksiantajien tutkijoiden sekä valvovien viranomaisten kuten fimean sekä eettisten toimikuntien näkökulmasta

sitä samaa mallia voidaan nyt myös sitten kehittää ja hyväksikäyttää lasten pahoinpitelyjen tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä

erilaiset konfliktit ja niitä seuranneet vakavat paikalliset ihmisoikeusloukkaukset ovat paikoitellen jääneet ilman riittävää kansainvälisen yhteisön huomiota

kaikista saadaan yhtä kaunista ja hyvää taidetta

edustaja virolainen otti erittäin tärkeän asian esille

toivon todella että kliiniseen tutkimukseen olisi jatkossakin riittävästi määrärahoja

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä painottaa taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien velvoittavuutta myös taloudellisen taantuman aikana niin kotimaassa kuin kansainvälises ti

myös vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointi ja sen vaatimat lainsäädännön uudistushankkeet on saatava maaliin tällä hallituskaudella

tästäkin huolimatta moni vammainen henkilö kohtaa yhteiskunnassamme syrjintää

olemme tyytyväisiä että naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävä istanbulin sopimus saadaan ratifioitua tämän hallituksen toimesta

hallitusohjelmaan on kirjattu monia hyviä vammaispoliittisia linjauksia

tärkeimpänä näistä on nyt käsittelyssä oleva esitys ratifioida ykn vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus

arvoisa puhemies